nyt kannattaa ruveta tekemään kovaa pr työtä ja fantastinen sana unohtakaa aivan kokonaan

käytin jo viisiminuuttiseni mutta siinä sitten jäi yksi asia kertomatta johon haluan erikoisesti kiinnittää huomiota ja joka liittyy päivän aiheeseen mitä suurimmassa määrin

nimittäin minulla oli tilaisuus kuunnella eilisaamuna oulussa esitelmää muuttoliikkeestä oulun läänissä ja pohjois suomessa

siellä on meneillään nuoren väen joukkomuutto ouluun ja se tarkoittaa sitä että peruskoulunsa suurin piirtein päättäneet vetäytyvät maakunnista ouluun vaikka ei olisi mitään tietoa työpaikasta opiskeluajatustakaan eikä mitään muutakaan

siis toisin sanoen tukeudutaan mielikuvaan että oulussa nyt aina tullaan pitämään huoli

tällä arvoisa puhemies on merkitystä toisinpäin

kun se maakunta tyhjenee siis älyttömällä tavalla ja psykologisten reaktioitten tuloksena niin sehän merkitsee sitä että potentiaaliset tulevaisuuden veronmaksajat sieltä häipyvät pois ja se taas merkitsee päivän teemaan liittyen sitä että meillä täytyy sen lex karkkila mallin olla edelleen tarjolla

jokaisella kuntaministerillä pitää olla se plakkarissa kun sitä tarvitaan sillä nythän nämä hallituksen toimet ovat erinomaisen viisaita

me olemme käyttäneet muita kuin harkinnanvaraisen varallisuuden instrumentteja kunnallisen pärjäämisen parantamiseksi mutta nyt tulee se harkinnanvaraisuus esille ja se on vakava vaihtoehto

arvoisa puhemies

elävän riistan ostoarvoilla on käyttöä oikeastaan ainoastaan tuomioistuimissa metsästysrikostapauksissa tuomiota rakenneltaessa

minä ymmärsin että tuossa viime viikolla käydyssä korkean tason neuvottelussa päästiin sellaiseen tulokseen että arvoisa ministeri sai paikalla olleitten täydellisen tuen tälle ministeriössä valmistellulle asetusluonnokselle

onko se nyt siinä kunnossa että se voidaan viedä presidentin esittelyyn vai missä se nyt sitten päätetäänkään mahdollisimman pian valtioneuvostoon

herkkyys

pian

tämä esityshän on syntynyt kuulemma vain sillä perusteella että tällä tavalla suomen akatemian resurssit saadaan valtioneuvoston tuottavuusohjelman piiriin mikä tarkoittaa sitä että voidaan näitä vakansseja lakkauttaa kun ne ovat yliopistoinstituution sisällä omalla tavallaan

tämä mietintö on poikkeuksellisen kelvottomasti tehty

arvoisa puhemies

tämä tehtävä oli lähes tulkoon ylivoimainen valiokunnalle kun yllättäen selvisikin että meillä ei ole kohta merialueilla omaa kalastuslaivastoa ollenkaan

valtavan pitkässä prosessissa jossa vuosipäivääkin juhlittiin sillä tavalla että kukkia ostettiin valiokunnan pöydälle asiaa selvitettiin ja sitten se selvitystyö löysi sellaisen ratkaisun että nyt sitten jotakin pitäisi niin kuin myöskin oman huoltovarmuutemme nimissä olla suomalaisten hallussa

arvoisa puhemies

edustaja kankaanniemi jo kertoi mitä mieltä minä olen ja kyseli vähän sitä olisiko mahdollisesti mieli muuttunut tässä

olen tänä päivänä puhuttelujen saattelemana kylläkin ilmoittanut ryhmälle vielä toistamiseen että tulen äänestämään ei

arvoisa puhemies

minuun pätee edelleenkin se että jos olen tätä mieltä ja se johtaa joihinkin reaktioihin ryhmän taholta niin antaa mennä vaan

arvoisa puhemies

sillä tavalla että espoossa olevan vävyni urheiluliike tuli suljetuksi koska hän katsoi että perhepoliittisista syistä ei ole varaa olla lauantait ja sunnuntait ja sitten ne arkipäivät töissä että siitä hommasta ei tule yhtään mitään

no siitä ongelmasta päästiin pyöriäisten avulla eroon viime vuoden alusta lukien

tyttäreni niin ikään espoossa oli tässä opiskeluaikanaan mikähän kymppikitka lie nimeltään hommissa siellä ja aseellisen ryöstön kohteeksi joutui kun hän oli yksin siellä ja hyvä että säilytti henkensä

mutta kuvaan vaan sitä mikä vaara tämmöiseen yöllä myöhään illalla hiljaisena aikana yksin myymälässä oloon liittyy

omassa henkilökohtaisessa elämässä olen entinen kauppa apulainen isän ja äidin kaupassa olin myymässä siinä se taistelu suurta kauppaketjua vastaan oli jokapäiväistä

ja jos ei olisi vain ollut isälläni entisenä kenkätehtaan johtajana erinomaisen hyvät suhteet sellaisiin kenkätehtaisiin jotka tekivät erikoistuotteita ja ne tulivat aina meille viikkoa paria ennen kuin ne naapuriin tulivat jos ei tätä jippoa olisi ollut käytössä niin tämä homma olisi loppunut jo kesken kaiken

mikä yhdistää seuraavia valtioita

muutama näkökohta tähän keskusteluun

puola bermuda caymansaaret brittiläiset neitsytsaaret luxemburg belgia alankomaiden antillit alankomaiden aruba sveitsi

ensinnäkin lähtökohtahan on kiusallinen siinä suhteessa että velkarahallahan tässä tätä hommaa pyöritellään jolloinka tietysti sillä vaikuttavuudella on aivan erikoinen merkitys

tämä on todellinen ongelma

tämä on raadollista hommaa

kolmas merkittävä ongelma on sitten se että pääosa näistä joista jotka laskevat pohjanlahteen ja myöskin suomenlahteen on vesistöjen puolesta rakennettuja jokia

ja jos halutaan todella luoda jotakin joka pitkällä aikavälillä toisi sen sijoituksen takaisin niin silloin kannattaa näitä lukuja pyöritellä

arvoisa puhemies

mitään järkeä tällaisessa työnteossa ei ole jota itsekin olen nyt toteuttanut nämä puoli vuosisataa ei tässä mitään järkeä ole

tämä rakentaminen puolestaan johti siihen että täytyy saada kompensaatioksi istukastuotantoa niin että sitten kun eivät kalat pysty lisääntymään luontaisesti joissa keinollisesti tuotetaan ne poikaset istutetaan ne mereen ja sen merivaiheen jälkeen ne palaavat sitten sinne istutuspaikkaan joka on rakennetun joen suuvesistö siihen ensimmäiseen patoon saakka ja tällä tavalla syntyy eräällä tavalla ihmeellinen pyyntikanta siis sellainen joka ei pysty lisääntymään joten se pitää pyytää kokonaan pois

arvoisa puhemies

sitä minä yritin tuossa vastauspuheenvuorossani arvoisalle ministerille tuoda esiin

oinonen tekisi meille sellaisen budjetin joka sisältäisi kaikki hänen veronalennukset veron poistot ja kaikki muut ja jota samalla sitten mukavasti tasapainottaisivat kaikki hänen ehdottamansa menolisäykset

vakaumuksellisesti myöskin olen sen jo pöytäkirjaan muutaman kerran todennut niin tuota ole en ole olen tällaista järjestelyä vastaan täydellisesti ja sekin yksistään jo riittäisi perusteluksi

arvoisa puhemies

tässä peräkkäin on yhdeksän kappaletta näitä veroparatiisisaaria jotka keksivät yhtäkkiä missä ovatkaan nämä pienimmät veroparatiisipääomasijoituslähteet

nehän ovat pohjoismaissa siis suhteellisesti otettuna ja niinpä färsaaret ja grönlantikin ovat sellaisia valtioita jotka nyt kelpaavat yhtäkkiä sopimusosapuoliksi ja niinpä näitä kaikilla pohjoismaitten valtiopäivillä on täsmälleen sama setti kuin meillä täällä

nyt ongelma on sitten tullut siitä että kun nämä istukkaat ne velvoiteistukkaat ovat olleet niin huonokuntoista eläinpopulaatiota että ne eivät ole selviytyneet siitä merivaiheen vaelluksestaan niin se kanta jonka varassa kaikki on nyt eteenpäin onkin sitä luonnonlohikantaa elikkä siis toisin sanoen koko laji on tullut uhanalaiseksi

jos siitä saa semmoisen vaikuttavuusindeksin tai kertoimen niin se on aika mukava valttikortti missä tahansa keskustelussa

ja kaikkein surkuhupaisinta tässä koko näytelmässä on se että meidän kunnianarvoisa valtiovarainministerimme suullisella kyselytunnilla oikein kehaisi että näitä on kymmenkunta ollut juuri allekirjoitettavana mutta kaikesta päätellen hän ei oikein sitä ymmärtänyt missä jipossa hän on ollut mukana tämän setin eduskuntaan tuodessaan

meillä on yhteinen ongelma ja se on jätevesiasetus ja jätevesihuolto

lohi käyttäytyy pohjanlahdella jolla on siis se oma vaellustraditionsa sillä tavalla että ne lohet tulevat sitä itärantaa pitkin ylös ja näitten rakennettujen jokien suupuolen kautta ja sieltä sitten kiertävät tornionjoen suulle ja siitä sitten jos ovat ruotsalaista alkuperää kiertävät ruotsin puolelle

minä olen sanonut vähän joka yhteydessä että ympäristöteknologiaa välttämättömästi tarvitaan ja siinä tehokkuutta tarvitaan ja tuloksellisuutta tarvitaan ja se vaikuttaa koko meidän viihtyvyyteemme ja vesistöjemme tilaan ja tulevaisuuteen

mutta hyvä asia on että mitään pahaahan tässä ei tapahdu mutta ei pidä kuvitellakaan että tässä jollakin tavalla veroparatiisiasiat tulisivat kuntoon tämän tietojenvaihdon kautta

siis eikö voitaisi ajatella sillä tavalla että me poimimme nyt kaiken sen mitä tiedetään jätevesihuollosta

nimittäin tällaiseen tietojenvaihtoon edellytetään että esimerkiksi suomen veroviranomainen tietää epäillä tiettyä tahoa verorikoksesta elikkä on selvä rikosepäily ja sillä tavalla viranomainen sitten pyytää että saisiko näitä tilitietoja tältä ja tältä kun me nyt epäilemme raskaasti että siellä on niin kuin vippaskonsteja harrastettu

nyt sitten tullaan yhteen kaikkein kurjimpaan asiaan jolla on tämän kurjan sopimuksen kanssa mitä suurin merkitys eli siihen että terminaalipyyntinä lohenpyynti kemijokisuulla on järjestetty sillä tavalla että siinä pyydetään varhain jo luonnonlohta joka on palaamassa pohjoiseen päin elikkä tornionjoelle ja sitten ruotsin puolelle

kun siellä on niitä laitteita jotka ovat narrauslaitteistoa niin on annettu ymmärtää niin siinä narrauslaitteessakin täytyy olla jotakin ihan fiksua takana kun sillä voi edes hämätä puhumattakaan ettei se siellä tee mitään muuta kuin saastuttaa mutta hämää kuitenkin

ruotsalaiset ovat äärimmäisen kateellisia siitä että suomalaiset pyytävät siinä kemijokisuulla heidän ikiomia lohiaan ja tästä on koko tämän kurjuuden alku ja loppu

sillä tavalla voisi ajatella että yhdistetään liikkeet ja pistetään sitten perussuomalaiset ihan monttu auki katsomaan että nehän sitten tekivätkin sen tempun kuitenkin

nimittäin kun tämä tunnettu päällä oleva finanssikriisi laukesi niin presidentti sarkozy otti tämän veroparatiisiasian esille ja esitti nimenomaan että ryhdyttäisiin nyt oecdn kautta vanhan veroparatiisit kuriin hankkeen kautta asioita selvittämään ja nyt oecd on sitten romuttamassa koko jutu h

elikkä siis toisin sanoen on synnytetty tilanne että nuoriso on kadonnut pois käsistä pois tilastoista pois kaikesta

elikkä siis toisin sanoen eihän sellaista tilannetta pidä päästää syntymään sehän on ihan pöljää kerta kaikkiaan ja se osoittaa ettei kukaan ole ajan tasalla hommissaan

sitten vielä kaiken lisäksi siellä joen suupuolella ovat nämä rysäpyynnit ihan oma tarinansa

sen takia pitääkin toimia sillä tavalla että sellaista ilmiötä kuin etsivän nuorisotyön aihe ei pääse syntymään ollenkaan

tästä tullaan kokonaisuutena sellaiseen tilanteeseen että siis eriarvoisuus suomen ja ruotsin kesken on mitä ilmeisin lopputulema tässä tilanteessa ja se tilanne uhkaa nyt sitä kantaa jonka varassa koko itämeren luonnonlohikanta tällä hetkellä on elikkä tornionjoen kutevaa kantaa

minä olen siitä jo yhden saarnan täällä pitänyt

tässä katsannossa kun täällä aivan oikein on kuvattu että hallitus ja valtiovarainvaliokunta molemmat satsaavat työpajatoimintaan joka on erinomaisen paikallaan ja erittäin tarpeellista nyt kerta kaikkiaan kannattaa vielä enemmän satsata siihen että yksikään nuori ei katoa pysyy jollakin tavalla kirjoissa

simojoen kanta on niin heikoissa ettei sen varaan voi mitään rakentaa elikkä siis olennainen on tornionjoen ja sen sivujoen muonionjoen kuteva kanta

tätä asiaa joudutaan nyt äärimmäisen perusteellisesti käymään valiokunnassa ja myöskin perustuslakivaliokunnassa läpi koska tämä asia ei ole näin yksinkertainen

tästä on käyty saikkinointia hallituspuolueitten kesken sen jälkeen kun signeerattiin tämä neuvottelutulos ja siihen sisältyy paljon arveluttavia piirteitä jotka täytyy käydä perusteellisesti läpi

se mitä me voimme yrittää sitten jos se on hallituspuolueitten yksimielinen esitys jos se viedään tällaisenaan läpi on sitten toivoa lausumilla vaikutettavan siihen minkälainen on sitten asetusteksti joka tästä syntyy

mutta joka tapauksessa yksi asia on selvä

jos kalatiet ruvetaan rakentamaan kemijokeen isohaara ohittamaan niin joka tapauksessahan siellä koko terminaalipyyntijärjestelmä joudutaan pistämään uusiksi elikkä se on näin

en voi missään nimessä olla mukana näin avoimessa harppauksessa suomesta veroparatiisiksi en missään nimessä

kuvaavaa tälle historialle on se että minähän onnistuin nyt vuoden siirrättämään tätä hallituksen esitystä joka sitten sinä aikana ihan pikkusen mutta ei riittävästi muuttunut

lohen hinta kymmenkertaistuu kun se lasketaan siitä tornionjoen suusta nousemaan sinne jokea ylöspäin elikkä se tulee vapaa ajan pyynnin kohteeksi

siis me toisaalta kiellämme rahanpesun muistan hyvin kun olin hallintovaliokunnassa silloin kun rahanpesulaki ensimmäisen kerran säädettiin ja sitten toisaalta me olemme sijoitusrahastolailla ottamassa niitä rahanpesurahoja vastaan avoimesti

tässä viitataan hallintarekisterin käyttämiseen ja siinähän on etävälittäjillä ilmoitusvelvollisuus

keskustelu on nyt päättynyt puhemies neuvoteltu syvät ja löytää maa ja

kun se tiedetään eikä sitäkään pystytä kontrolloimaan ja saamaan sitä järjestelmää läpinäkyväksi niin miten ihmeessä tällaisella lailla jossa avoimesti tunnustetaan että tässä on kysymys veronkiertojärjestelmästä

oulun kehitysvammaisten tuki ryn puheenjohtajana ja sen omistaman koivulan keskuksen hallituksen puheenjohtajana totean että kun juuri nyt rakennamme tällaista instituutiota oulun hietasaareen niin se on varsin merkittävä edistysaskel suhteessa siihen että nämä tulevat asiakkaat ovat olleet laitoksessa laitoshoidossa ja sitä laitosjärjestelmää nyt parhaillaan puretaan eli kehitys menee inhimillisempään suuntaan hyvin reippain askelin

sen verran vielä näitä vanhoja asioita muistelen että siinä keskustelussa joka viimeksi käytiin kyllä käytiin perusteellisesti kaikki teoreettiset ja muut konstellaatiot läpi ja siitä huolimatta on käynyt eduskunnalle tällä tavalla että tällaiseen paikkoon on jouduttu turvautumaan pyrkivät edes

keskustelu on

eduskunta hyväksyy samassa käsittelyssä siis ole päätynyt hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen ja mietin myös uuden

nepponen äsken toi esille ovat siinä mukana

kirjoitusten toinen mutta hyvä että edes nyt

nepponen juuri kertoi tarvetta olevan koska tähän minä en saanut silloin kesällä vastausta kun minua lobattiin tämän asian tiimoilta

arvoisa puhemies

kaksi pajatsoa on jo tyhjentynyt mutta kuitenkin taitaisi löytyä vielä joku näkökohta joka ei ole tullut tässä esille

muistan elävästi sen kuinka meillä oli sisäasiainministeriöstä muutama leidi virkahenkilö siellä opettamassa meille kuinka te arvoisat kansanedustajat tästä lähtien ette saa koskaan käyttää näistä ilmiöistä mitään muuta ilmaisua kuin kotouttaminen

kotouttaminen kotouttaminen

nyt se menee aika luontevasti jo kun aikaa on kulunut aika paljon siitä

sitten se toinen johdanto sille mitä minä aion vaan lyhyesti sanoa on se että oulun kaupungissa on hyvin mielenkiintoinen tilanne joka on pakottanut aivan erityiseen aktiviteettiin tässä alkuvuoden aikana

arvoisa puhemies

tässä yhteydessä olen miltei lukemattomia kertoja käyttänyt saman tyylisen puheenvuoron ja kun palautan sitä mieleen edellisiltä syksyiltä se on osoittautunut pitämisen väärtiksi siinä katsannossa jota itse edustan näissä asioissa

olen työllistämistoimikunnan puheenjohtajana ja käynyt joka maanantai kierrosta jossa myöskin maahanmuuttajat ovat kuvassa mukana työttömyyden ja toisaalta työperäisen maahanmuuton tarpeen asiat

ensinnäkään minua ei saa innostumaan juuri millään tähän promillekeskusteluun koska minusta olennaista ratkaisevan tärkeää on se laatu mihinkä pyritään kuinka toteutetaan ja millä tavalla ihmisten perustavaa laatua olevaa hengissä säilymistä kehitysmaissa edistetään

siis toisin sanoen samanaikaisesti on työttömyyttä ja halutaan lisää samanlaista porukkaa maahan

elikkä kysymys on rahan käytöstä puhtaimmillaan

sitten kun kierrostani jatkoin pääsin mielenkiintoiseen pisteeseen nimittäin eräässä luentosalissa oli työttömiä maahanmuuttajia kielikoulutuksessa

minä olen käyttänyt tsad valtiota esimerkkinä josta on nyt sitten tullut näistä puheista riippumatta eräällä tavalla sellainen pärjäämisen mallilaboratorio

kuulosti oikein raflaavalta

elikkä siis toisin sanoen tässähän yhdistyikin hyvin taitavalla tavalla se että työllistetään aivan oikein oikeaan paikkaan niin että se lopputulos on sellainen että kielellisesti täällä suomessa pärjäisi ja se toinen jolla se taito on siirretään oikeaan paikkaan niin että kaikki hyötyvät

sillä alueella ilman sitä ilmastonmuutosta joka retorisesti nyt on kaikessa esillä joka tapauksessa se ilmastonmuutos etenee aavikoituminen laajenee jollei sitä sitten pystytä ihmisen toimin tällä kertaa pysäyttämään

olen kiinnittänyt aikaisemmin huomiota siihen että näyttää ettei se lähtee kohti lähtökohtatilanteen pitää olla sellainen että se malli simuloidaan sellaiseksi että siinä ei fossiilisia energianlähteitä ole lähtökohtaisesti käytettävissä

tämä oli tosi raflaava malli joka tuli mieleeni siitä konstellaatiosta mikä meille tarjottiin tämmöisessä työllistämisen keskuksessa joita oulussa on useampi kappale

aivan erikoisen mielenkiinnon kohteena pitää olla nuorien henkilöitten tällöin

elikkä katsotaan millä tavalla alueellisesti omaehtoisesti pystytään hoitamaan energiatalous ja ravintotalous

sitten aivan erityisesti siinä tuli myöskin sitten kun piti olla sitten jo vähän varovainenkin innostuksissaan suunsa kanssa tämä kulttuuripuolen opetus elikkä opettaa suomalaiseen tapakulttuuriin henkilöitä joilla on ihan toisenlainen tapakulttuuri lähtöalueillaan

meillä on omanlaatuisensa hyvin omanlaatuisensa energiakriisi sitten on yleinen ilmastokeskustelu joka vaikuttaa kaikkeen mahdolliseen ja sitten meillä on myöskin sosiaalinen kriisi kaikki mahdolliset kriisit yhteen syssyyn laitettuina

elikkä siis toisin sanoen tästä tulee harvinaisen mielenkiintoinen konstellaatio kun se vielä ammatilliseen koulutukseen kytketään sitten viimekätisesti